arvoisa puhemies

se että hätäkeskusten karsiminen on aloitettu on yhdistettynä edelliseen semmoinen paketti että tarvitaan aika iso onnettomuus ennen kuin nähdään mitä virheitä on tehty

varoitimme että myös muissa maissa kuin kreikassa ja portugalissa on sisäänrakennettu ongelma esimerkiksi espanjassa ja italiassa ja se taas johtaa koko euroalueen kriisin syvenemiseen

arvoisa puhemies

kannatan ed

hallitusohjelmakeskustelussa sanoin että en olisi vielä vaalitaistelun aikana uskonut että maahan rakennetaan hallitus tältä pohjalta ja tällaisella ohjelmalla

puolustusvoimissa supistetaan rajusti ja pahimpana on puolustusvoimain ruokahuollon yhtiöittäminen joka on äärimmäisen tärkeä tasa arvokysymys

minusta jo se arvoton näytelmä joka käytiin lemmenjoen kullankaivajien sekä kone että lapiokaivajien osalta riittää hylkäysperusteeksi

yhtä lailla varoitimme siitä että hallitusohjelmaan ympätyt talouslausekkeet käynnistävät uudet leikkaukset ja veronkorotukset

nyt joudun sanomaan että kaikki on näköjään kaupan

se on juuri sitä rahaa mitä keski euroopasta ja muualtakin kulkeutuu lyhyinä talletuksina suomen pankkiin

ihmettelen minkä takia vasemmisto hallituksessa taipui tähän yhtiöittämiseen

on hyvä että lappiin on perustettu suojelualueita minä itsekin olen ollut niitä aikoinaan ajamassa mutta perustamisvaiheessa annetuista lupauksista ei läheskään aina ole pidetty kiinni

vaikka maksettava korko täällä olisi alhaisempi kuin jossain muualla niin suomi katsotaan kuitenkin luotettavammaksi sijoituskohteeksi

on aivan turhaa jos vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja hyökkää heti yksimielisen selontekomietinnön hyväksymisen jälkeen nato haukkoja vastaan kun ei kuitenkaan ole jättänyt mietintöön vastalausetta

valiokunnan mietinnössä mainitaan suurimmiksi menosäästöiksi kuntien valtionosuudet sekä lapsilisät yliopistojen valtionrahoitus puolustusvoimien materiaalihankinnat ja opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuudet indeksijäädytysten kautta

se yritti ja yrittää pitää kantansa piilossa loppuun asti ainakin yli vaalien

yhdessä tämä alhainen korkotaso itse asiassa se on tainnut saksassa käydä jo negatiivisena korkona mikä on luonnotonta ja sitten tämä rahan hakeutuminen näennäisesti vakaisiin euroalueen maihin kertovat kyllä päinvastaisesta ongelmasta kuin minkä edustaja kiljunen tuossa omassa arviossaan esiin toi

edellisen viikon keskustelu pääministerin ilmoituksesta ei antanut yhtään lisää tietoa tukipaketin ja sitoumusten suuruudesta

kyllä tähän minun hylkäysesityksen kannatukseeni liittyy myöskin se mitä merkitsevät luottamuksensuoja omaisuudensuoja ja elinkeinon harjoittamisen oikeus

näyttää sitä rahaa kuitenkin riittävän nato yhteensopiviin sotakoneisiin

ja kun ministeri pekkarinen on paikalla

kekkoslaisilla keskustalaisilla niillä perussuomalaisilla jotka vastustavat natoa ja vasemmistolla heillä kaikilla varmaan on aito mielipide jotka ovat kriittisiä naton suhteen on vaikea paikka

kuitenkin valiokunnan mietintö on aivan yksiselitteinen siltä osin siellä todetaan että koneellinen kaivu loppuu

jo toisessa puolessa tästä ongelmasta olisi tekemistä mutta jos vaihtotase jää alijäämäiseksi ja julkinen talous on alijäämäinen niin siinäpä saa olla aikamoinen mestari joka näin epävakaassa tilanteessa kääntää suomen talouden paremmalle tolalle varsinkin kun muistaa sen että meidät on sidottu yhteisten eurovastuitten liekaan vaikka siihen ei olisi mitään pakkoa ollut

siinä vaiheessa kun tätä nato polkua on kuljettu ihan sinne kalkkiviivoille siinä ratkaisussa ei enää näiltä kriitikoilta kysellä yhtään mitään

välikysymys oli pakko tehdä

irlannin kohdalla tukipaketin ehtoja ei vielä muutettu sillä irlannin hallitus ei ole vielä kurittanut tarpeeksi maansa köyhiä

kun suomentaa sen mistä oli kyse niin kyse oli teknologiateollisuuden ja metalliliiton keskenään tekemästä sopimuksesta ja se sopimus tehtiin täysin kuulematta naisvaltaisia aloja

itse asiassa voi käydä niin että nämä yhteiset talousvastuut heiluttelevat hallitusohjelman keskeisintä talouspilaria elikkä kolmen an luottoluokitusta ja mitä enemmän me sidomme itsemme muitten vastuisiin sitä todennäköisempää on että tämä kolmen an luottoluokitus tipahtaa ja silloin jo hallitusohjelman mukaankin edessä ovat uudet leikkaukset ja veronkorotukset ja ne leikkaukset kyllä lyödään pöytään heti kuntavaalien jälkeen kun seuraavan vuoden budjettilakeja ollaan tekemässä

jos ajatellaan että perusteena käytetään lamaa ja määräaikaa ja sitä että tämän syrjinnän kohteena on pieni kohderyhmä marginaalinen ryhmä niin mikään näistä perusteluista ei moraalisesti ja minun mielestäni ei juridisestikaan mikään näistä perustuu perusteista ei ole kyllä kestävä

samaa kertoo halu osallistua islannin ilmatilan valvontaoperaatioon joka on norjalaisten diplomaattilähteitten ja wikileaks vuotojen mukaan erittäin tärkeä keino viedä suomi ja ruotsi lähemmäs natoa

maalaisjärjelläkin ymmärtää että jos korot ovat korkeat ja takaaja tiedossa niin sen varmempaa sijoitusta ei ole

minusta on kyllä äärimmäisen hälyttävää se että eduskunta on jo toista kertaa hyväksymässä todennäköisesti hyväksymässä tälläkin kertaa hallituksen esitystä jossa on täysin yhdenvertaisuuslainsäädännön syrjintäkiellon vastaisia periaatteita jo sisään rakennettuna hallituksen esitykseen

vasemmistoliitto ryhmäpuheessaan arvioi että hallitus on kyennyt löytämään tasapainon menojen uudelleen kohdentamisen säästöjen ja tulonlisäysten välille mutta kun ei ole

valtiohan ei näitä leikkauksia saa riittävän suuriksi jos se ei puutu kuntasektoriin ja sitten veronkorotuksina tasaverosuuntaus tulee jatkumaan entisestään

arvoisa puhemies

eduskunta edellyttää että jos suomi osallistuu islannin ilmatilan valvontaoperaatioon se ei saa johtaa siihen että osallistumispäätöstä käytetään perusteena suomen osallistumiselle jonkin muun sotilasliittoon kuuluvan maan tai alueen esimerkiksi baltian alueen ilmavalvontaoperaatioihin

kaivosteollisuus on sellainen ala joka voi poikia koko maahan paljonkin hyvinvointia jos se oikein hoidetaan

kokoomus oli siinä mielessä taitava että se sai nämä talouslausekkeet kirjattua hallitusohjelmaan ja se näkyy jo kehysratkaisussa

arvoisa puhemies

minulle ja uskon että sosialidemokraateillekin varmasti tuloerojen kaventaminen on tärkeä asia mutta tämä hokema ei pitkälle kanna jos sen tueksi ei tuoda tutkimustietoa

on keskusteltu siitä mitä carl haglund meppi sanoi ja samalla lailla on perätty mitä ovat sanoneet pääministeri kiviniemi ja valtiovarainministeri katainen

ja lopuksi kannatan edustaja yrttiahon tekemiä perusteltuja kannanottoehdotuksia

kumpikaan esitetyistä vattin tutkimuksista ei tue tätä väitettä ja on ikävä että tällaisten yleisluonteisten hokemien taakse mennään näin tärkeässä asiassa kun koko vasemmiston perustelu tämän hallitushallitusohjelman hyväksymiselle on se että tuloerot kaventuvat

onko tässä kehysratkaisussa jätetty tilaa sille että jos kaivosyhtiö norjalainen yara näyttää vihreää valoa hankkeelle niin valtio omalta puoleltaan pystyy lähtemään mukaan tämän kaivoshankkeen liikennejärjestelyihin

ainakin kahden viimeksi mainitun kohdalla heillä on velvollisuus puhua niin selvästi ettei tulkinnanvaraa jää kun on näin isoista asioista kysymys tai sitten onkin tarkoitus sumentaa ja hämmentää

se kuitenkin on selvää että euroopan unionin keskeiset maat ranska ja saksa ovat ilmaisseet poliittisen tahtonsa ja suunnan mihin haluavat edetä

ja ettei unohtuisi niin tämä euroopan vakausmekanismi on euroopan laajuinen pikavippifirma jolle en ennusta kauhean hyvää tulevaisuutta

se ei ole kunnossa ja siihen ongelmaan sen ratkaisemiseen ei tässäkään hallituksen esityksessä ole eväitä niin kuin ei ole budjettikehyksissäkään

merkel ja sarkozy kuten monet muut oikeistojohtajat haluavat ulottaa euroopan unionin vallan muun muassa työmarkkinakysymyksiin julkisen talouden tiukempaan säätelyyn ja myös eläkeikiin

edelleen kun katsoo mikä on meidän velkaantumisvauhtimme vaikka lähtötaso oli alhainen niin kyllä tämä velkaantumisvauhti on hirvittävä kun suoraan sanoo

arvoisa puhemies

minulla oli mahdollisuus kuunnella yhtä tosi kovaa talousasiantuntijaa joka tällä hetkellä työskentelee saudi arabian suurimman yksityisen pankin pääekonomistina

kyllä minulla ainakin hälytyskellot soivat jos liikemiesten tai liikemiehen vaikutusvalta näkyy näin selvästi kuntatasolla maakuntatasolla valtakunnassa

minä en sano tätä heittona enkä vitsinä vaan se on itse asiassa vasemmistolaisen kapitalismikriittisen talousajattelun ja analyysin perushavainto

ei niin pahaa kriisiä etteikö siitä aina joku yritä hyötyä ja hyötyykin jos suomi muiden mukana sinisilmäisesti rahoittaa sivusta tuettua ja tarttuvat

nimittäin rajoittamaton kapitalismi tuottaa lamoja ja mitä vapaammin sen annetaan toimia sitä syvempiä ne lamat ovat

nyt me olemme jo tukeneet ennen kaikkea saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja maakohtaisten tukipakettien yhteydessä

tämä talousasiantuntija oli sitten veikannut mikä on sitten ison pamauksen elikkä todella syvän laman todennäköisyys ja se on kasvamassa koko ajan hänenkin arvionsa mukaan

luontoon ja luonnonvaroihin niin metsästykseen kuin kalastukseenkin liittyvät lakimuutokset ovat aina vaikeasti ratkaistavia asioita

me olemme sitoneet osin kätemme talouskurisopimuksella ja lähetämme oman maamme valtion talousarvion hyväksyttäväksi brysseliin ja samaan aikaan haaveillaan entisestään tiivistyvästä sotilaallisesta yhteistyöstä

mutta kysyn onko tämä vain tämmöinen taktinen tauko kun ei ole olemassa mitään kansallisia perusteita ja vielä vähemmän eusta tulevaa pakkoa yhtiöittää tuo toiminta

ja kyllä niillä jotka ovat koko ajan toimineet johdonmukaisesti on oikeus muistuttaa tästä asiasta varsinkin kun tämän hallituksen ympärillä leijuu pelon haju

eikö tässä vaiheessa rehellisen päättäjän olisi jo aika tunnustaa että tämä on aivan yksiselitteisesti liittovaltion tie sellaisen liittovaltion jolla on pian aikaa yhteinen sosiaali työmarkkina eläke ja veropolitiikka

analyyttinen ja asiallinen keskustelu euron tulevaisuudesta on mahdotonta jos ei oteta huomioon sitä vaihtoehtoa että euro romahtaa ja euroalue hajoaa

se johtaa jatkossa omaisuuden pakkomyyntiin ja se myöskin rajoittaa sitten kausityövoiman palkkaamista ja ne kausityöt ovat kuitenkin haja asutusalueilla pohjois ja itä suomessa olleet äärimmäisen tärkeitä niille jotka ovat niitä töitä sattuneet saamaan

tätä hallitusta vaivaa eurouskonto näin on todennut niin kuin äsken sanoin arvostettu kansantaloustieteen professori vesa kanniainen

kaikkien keskusteluun ja päätöksentekoon osallistuvien kannattaisi pitää pää kylmänä liippaapa asia sitten läheltä eli kaukaa

sitten täällä edustaja pekkarinen otti esille puolustusvoimain ratkaisut

kansan uutisten viikkolehden haastattelussa hän toteaa että suomen markkaan palaaminen ei ole mitään perustelematonta huuhaa puhetta

itse tulin jokin aika sitten leimatuksi yhdessä muiden lapin kansanedustajien kanssa saamelaisvihaajaksi ainoastaan siitä syystä kun emme ole valmiit hyväksymään saamelaiskäräjälakia ja ilo sopimuksen hyväksymistä sellaisenaan

kaiken huipuksi niin kuin äsken jo viittasin saksan perustuslakituomioistuimen tuomarit arvioivat tuoreeltaan että ekpn valmistelemat jäsenmaitten velkakirjaostot ovat saksan perustuslain vastaisia

ja sitten vielä kolmantena niin seurata kun ministeriössä ovat tarkasti sitä että kun metsähallitus kuitenkin alihankintana hankkii taimikonhoitotöitä ja muita töitä ja käytetään myöskin ulkomaalaista työvoimaa niin kuinka tarkasti tätä ulkomaalaisen työvoiman käyttöä valvotaan ministeriössä

tämä lupaushan oli tärkein osa eurokriisin rauhoittelussa ja tämä osoittaa kaiken kaikkiaan kuinka huteralla pohjalla koko eu korttitalo on

minulle olipa asia mikä hyvänsä jos sen tiimoilta tulee niiltä joita asia koskee hyvin ristiriitaista palautetta niin silloin on syytä kyllä perinpohjaiseen harkintaan

arvoisa puhemies

ministerille on kyllä pakko sanoa siitä että jos partion työaika menee autossa istumiseen ja se tarkoittaa sitä että lähin auttava viranomainen on kahdenkinsadan kilometrin päässä sieltä missä sitä apua tarvitaan niin onhan se kohtuuton tilanne

jos kannattaa eu liittovaltion perustamista se olisi reilua sanoa ääneen eikä salakavalasti hivuttaa suomea siihen aivan samalla tapaa kuin tapahtuu hiljaisesti tässä nato lähentymisessä

vihaaja on sellainen sana joka rinnastuu rasismiin ja silloin se on pahin mahdollinen loukkaus ainakin minua kohtaan

jälleen kerran me käsittelemme täällä eurokriisiä espanjan tukemista ja jättikokoisen eurooppalaisen pikavippifirman evmn euroopan vakausmekanismin luomista